mikä tässä on ajatus

ben zyskowiczhan silloin kun puhuttiin siitä eu asiasta sanoi että eikös se ole oikein että yhteiskunnalla on mahdollisuus kun on vakavia rikoksia kaikilla tavoilla selvittää niitä

suurin hyöty uudelle puistolle tulee itähelsinkiläisille ja heidän virkistystarpeilleen tietysti samoin keskiuusimaalaisille ja vantaalaisille

mutta se sisältäisi sen idean että lähdettäisiin tutkinnassa siitä että kaikki suomalaiset ovat mahdollisia rikollisia ja sen vuoksi heidän sormenjälkiään voitaisiin niin käyttää

toivottavasti se innostaa helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ja johtavat virkamiehet aktiivisesti edistämään kansallispuiston nopeaa kehittämistä ja laajentamista

on todella mieluisaa että tämä ainutlaatuinen luontoaluekokonaisuus näin lähellä pääkaupunkiseudun ydintä voidaan kansallispuistona suojella

ville niinistöstä että hän kiistää sen että hän on saanut aikaan tämän häpäisevän kirjoituksen helsingin sanomissa

hän on nyt ainoa nimi joka siinä on mainittu ja tiedot ovat tietysti voineet tulla vain häneltä mutta jos ei ole miestä seistä tekojensa takana niin minä en voi sille mitään

yhdessä nuuksion kansallispuiston meikon luonnonsuojelualueen ja vantaan vesistön jokilaakson kanssa se muodostaa tulevaisuudessa erinomaisen kokonaisuuden jossa pääkaupunkiseudun asukkaat voivat tutustua kauniiseen vaihtelevaan luontoon ja virkistyä terveellä tavalla

jos puhutaan siitä että halutaan kiirehtiä lakeja koska on vaalirahoituksessa ollut ongelmia niin vaalirahoituksen mätäpaise olivat kehittyvien maakuntien suomi ja nova group

niiden toiminta olisi vastaisuudessa kriminalisoitu hyväksymällä minun aloitteeni joka on lakiteknisesti varmaan samaa tasoa kuin nyt tämä lakivaliokunnan pykälä lahjuksen antamisesta

te halusitte ajaa tätä asiaa sillä tavalla että kaikille muille tulisi maine että me emme halua kansanedustajien lahjontaa hoitaa vain vihreät haluavat vain vihreät ovat sen asian kannalla

todellisuudessa te estitte siis sen todellisen tärkeän kriminalisoinnin tässä asiassa

heinosen puheenvuorosta että ikääntyvä väestö on nyt pääsyyllinen eläkekriisille ja nimenomaan se että väki vanhenee niin se tarkoittaa sitä että heti lisääntyy hoitotarve ja tulee hirvittäviä kustannuksia

ilmeisesti tämä keskustelu on nyt poikennut jo kauan sitten itse asiasta kun jo käsitellään rautatieaseman kameroita

sillä tavalla sillä on kyllä yhteys että tämä keskustelu talossa ja talon ulkopuolella osoittaa sen että ihmiset ovat hyvin huolestuneita tästä lisääntyvästä valvonnasta

kolmanneksi olisin huomauttanut että kriisi jossa me nyt elämme ei ole eläkeläisten tai vanhojen viisaiden ihmisten aikaansaama vaan se on hänen ikäluokkansa joka on tämän aiheuttanut ainakin islannissa

on jo kyseenalaista onko meillä yksityisyyttä ollenkaan koska tämän lakiesityksen ei minusta olisi pitänyt antaa aihetta näin valtavaan keskusteluun joka on tapahtunut

plus sanoisin vielä senkin että on monta toimintaa tässä yhteiskunnassa joka ei pyörisi ilman ikääntyvää väestöä esimerkiksi kulttuuritarjonta

tämän lain tragiikkaa on minusta se että tietoturvan lisäksi tähän on tuotu yrityssalaisuus ja ne ovat osittain ristikkäisiä

jos te käytte joskus teatterissa tai konsertissa niin näette että teidän ikäpolvi ei ole siellä enemmistönä vaan meidän

ihmisten on hirveän hankala ymmärtää miten tämä laki on rakennettu jolloin varmaan sen uudelleenkirjoitus olisi hyvin paikallaan jos se on enää mahdollista

ville niinistö puhui nyt siitä että tämä esitys olisi pitänyt käsitellä aikaisemmin

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antoi tästä lausumasta myönteisen lausunnon

perustuslakivaliokunnan mietinnössä edellisen vuoden hallituksen kertomuksesta käsiteltiin sitä mistä syntyvät nämä monet ihmisoikeustuomioistuimen langettavat tuomiot suomelle ja mitä niiden johdosta hallituksen tulisi tehdä

silloin olin vielä siinä uskossa että ministeri brax suhtautuisi myönteisesti tähän vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointiin

nythän tämä laki on rakennettu niin jos puhutaan yrityssalaisuudesta ja sen anastamisesta että työnantaja ei saa ryhtyäkään mihinkään ennen kuin hänellä on selvä epäilys siitä että on anastettu yrityssalaisuus siis hän näkee että joku kilpailija käyttää sellaista laitetta joka oikeastaan perustuu hänen oivallukseensa

me kiinnitimme huomiota siihen että on näitä hyvin pitkiä oikeudenkäyntejä joista pääosa moitittavista tuomioista tulee

tässä kertomuksessa me kiinnitämme huomiota siihen että on toinen ryhmä joka on synnyttänyt paljon moitteita euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta ja ne koskevat sananvapautta

meillä on tässä mietinnössä semmoinen varovainen esitys että sanotaan että valiokunta yhtyy siihen mietinnössä esitettyyn kantaan että myös siviiliprosessiin ja hallintoprosessiin liittyvien

vasta sen jälkeen hän voi lähteä etsimään sen rajatun ihmisjoukon tunnistetiedoista jolla on pääsy yrityssalaisuuksiin ja voin ehkä tunnista

me lähdemme siitä että pitäisi pohtia sitä missä määrin nämä rikosasiajutut ovat tarpeellisia kunnianloukkausjutuissa eli olisiko kuitenkin niin että kunnianloukkausjuttuja voisi aika paljon siirtää siviilipuolen jutuiksi

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt hirveän paljon huomiota siihen että meillä ne ovat poliisijuttuja ja syyttäjät ajavat niitä niissä on mahdollisuus sekä vankeusrangaistukseen että myös suuriin korvauksiin

toisaalta aiheeton rikosilmoitus on rikos jolloin ei sitä niin vain voi huidella ja sanoa että tämä on rikos

perustuslakivaliokunnan kannanotto lähtee siitä että näitä tunnistetietoja ei saa käsitellä missään muussa tarkoituksessa kuin siinä että voi tehdä kunnon rikosilmoituksen

pitäisi nyt kerta kaikkiaan pohtia mitä oikeusturvaa tarvitsee sellainen joka katsoo kunniaansa loukatuksi riittääkö että hän saa oikaisun tai vastineen tai kantelee julkisen sanan neuvostolle

mutta minua on pelottanut se että poliisit yrittävät käyttää nyt kansalaisten epätietoisuutta hyväkseen että saisivat lisävaltuuksia pääsisivät tunnistetietoihin käsiksi ilman tuomioistuinmenettelyä

pakkokeinolakia ei tämän vuoksi tarvitse muuttaa

kun nyt ed

tämä oli siis valiokunnan kanta että tunnistetietoja saa käsitellä korkeintaan yhdessä tapauksessa eli siinä että se on pakollista kun tekee itse rikosilmoituksen

kun olin kaikki nämä edellytykset käynyt läpi hän sanoi että kuule jakke miten tuommoista lakia enää voidaan tarvitakaan jos kaikki nämä ehdot on täytettävä

toinen asia on kritiikki ihmisoikeustuomioistuimen kannanottojen perusteella ja siinä viitattiin herra voutilaiseen

minulla on se käsitys että meidän oikeuslaitos ei voi olla niin huono että pitäisi tulla näin paljon tuomioita vaan on ilmeistä myös että meidän puolustus tässä salissa ei ole kovin ammattitaitoista tai ainakin esitän sellaisen epäilyn ja toivon että asianomainen ministeri paneutuisi joskus siihen

siinä todetaan että työntekijän e meili kuuluu ehdottomasti ihmisoikeussopimuksen yksityisyyden piiriin

samalla lähdetään siitä että lailla voidaan säätää yksityisyy teen sellaisia rajoituksia jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa ja joissa on riittävät oikeusturvatakeet

minä olen melko varma että jos tämän asian yrittää saada ihmisoikeustuomioistuimessa vireille tuomiota sieltä ei tule

sitä on selvitetty sitten monella tavalla tällä suomen tulkintakäytännöllä sitten sillä että se on suomessa poliisi ja syyttäjävetoinen

eli sen kohdan me kyllä yritimme nyt katsoa

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myös sanonut sitä että se on kohtuutonta toimittajille että on mahdollisuus saada sekä vankeusrangaistus että korkea korvaus